emme me ole esittäneet yksipuolisena vaatimuksena että pitää eläkeikiä lisätä tai jatkaa

tämän ohella on tärkeää se mistä te puhutte ja tarkoitus on yrittää huolehtia myöskin siitä että tutkimukseen teknologiaan ja kehittämistyöhön satsataan entistä enemmän

eli kun teollisuusmineraalien osalta ei ole olemassa varsinaista markkinahintaa niin nyt siinä päädyttiin nykylain mukaiseen sopimusvapauteen ja siltä pohjalta sen hinnan määrittelyyn

tosiasiassa menemällä mukaan tähän te ette vie suomea enää näitten pienten euromaitten ongelmien hoitamiseen vaan viette suomea mukaan näitten suurten euromaitten espanjan ja italian kriisien hoitamiseen koska olemassa olevan kriisirahaston varat riittävät taatusti näitten kolmen pienen euromaan tilanteen hoitamiseen

ja tästä seuraa se josta joku edustaja täällä ihan oikein puhuikin edustaja lindroos että pankkien on entistä vaikeampi ylläpitää niitä palveluja ihmisten lähellä koska ne joutuvat tähän saneeraukseen näistä äsken kertomistani syistä joka tapauksessa

arvoisa puhemies

me tiedämme sen että altia lähti suurin toivein liikkeelle muutama vuosi sitten ja pani ennen pitkää pillit pussiin se ei johtanut tulokseen

saksalla sen finanssi instituutioilla on siis satojen miljardien eurojen luotot näissä velkamaissa

tästä syystä arvoisa puhemies rohkenen muutaman ajatuksen verran omia näkemyksiä asiasta esittää kuitenkin niin että yritän kertoa sen historian mitä kautta on tultu tähän päivään missä tällä hetkellä ollaan

on erinomaista että lupaatte että nämä yhden megan yhteydet varmasti toteutuvat ja ovat kaikkien käytettävissä

mitä ihan konkreettisesti tähän esitykseen tulee niin ihan hyvä esitys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sillä päästäänkö viljasta valmistetun etanolin osalta näitten tavoitteitten alle on varmaan tärkeä merkitys ajatellen tämän etanolin tuotannon kannattavuutta ja sitten markkinoille pääsyä

ja siihen kyllä löytyy kysyntää

on ilman muuta selvää että tämä ei ole helppo tie löytää kestävä ratkaisu ei euroopan kannalta ei euroalueen kannalta eikä koko maailman taloudenkaan kannalta

operaattorit verkonhaltijat kuitenkin kaiken aikaa keräävät näitä vanhoja yhteyksiä pois eivätkä aina takaa uutta vähintään vastaavanlaista palvelua tilalle

tässä keskustelussa moni edustaja on puhunut innovaatioiden ja viennin rahoituksen lisäämisestä ikään kuin hallituksen ohjelmasta löytyisi jotain todistetta tälle

mitä vielä tulee näihin asioihin minulle tuli vain mieleen kun kuuntelin näitä puheenvuoroja että täällä ainakin parissa puheenvuorossa puhuttiin että eläimet säikkyvät

tämän kertoo edustaja pekkarinen omalla tavalla niinkuin näin miten

ennen kuin siihen menen totean että kyllähän tämä sähkömarkkinoiden muutos on ollut aivan hirveän raju euroopassa laajemminkin euroopassa

heitä ajokeista voisi näin päin että tässä esityksessä on niin kuin ammatin harjoittamisen vapauden ja sitten tällaisen ammatillisen pätevyyden vaateen keskinäinen mittelö pohjimmiltaan takana

suomen suurin uusiutuvan nestemäisen polttoaineen mahdollisuus palaan siihen vielä sen verran on kuitenkin täällä puuperäisten raaka aineitten hyödyntämisessä ja siihen varkaudessa ja monissa muissa kehittämisyksiköissä tällä hetkellä ollaan aivan erityisesti paneutumassa

niitten osuus on käytännöllisesti katsoen ei mitään ihan joku mitätön määrä

mutta se kysymyksen toinen puoli nämä eläkerahastot ja muut niin kyllä tämän vaihtoehdon rahastojen hoitoa koskevan lainsäädännön joka on siis eu direktiivijohteinen kyllä tämän lain mukaisiin rahastoihin voivat sijoittaa myöskin nämä eläkeyhtiöt ja muut institutionaaliset sijoittajat ihan oikein

tämä on tapa millä tavalla se valtio omistajana menee toimialalle mukaan

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten niin kuin näen että miten tämän pitäisi käytännössä toimia

en tiedä onko minun sukuni nyt sitten vähän säikkyvämpää sukua mutta kyllä osa minun lapsenlapsistani pelkää ihan tosissaan eivät halua olla ulkona silloin kun uudenvuodenaattona näitä räjähteitä ammuskellaan mieluusti ovat sisällä

meillä oli talouden rakenteen kasvun tuottavuuden suhteen ja toimintakulttuurin suhteen niin erilaisista maista kysymys alun perin että ei syntynyt optimaalinen valuutta alue ja syntyi monessa suhteessa tämmöinen epäsymmetrinen valuutta alue ja sen ongelmat sitten puhkesivat ennen pitkää

mikä mekanismi teillä on näitten verkonhaltijoitten kanssa luotu jolla tämä käytännössä varmistetaan

urpilaiselle vielä kertaalleen

erittäin merkittävä kunnallisveron perusvähennys kohdistuu juuri kaikista pienituloisimpiin

kysymys kuuluu mitä se meidän turvallisuuden kannalta merkitsisi tai jos joku pelkää että joku valvoo tämän kaasun kulun turvallisuutta onko niin että ne jotkut valvovat sitä silloin jos se kulkee putkessa mutta eivät valvoisi silloin jos se kulkee tankkereilla

kaivosrahasto osakeyhtiön perustaminen ja sen toimintaan myöskin yksityisten suomalaisten sijoitusten tekemisen mahdollisuuden avaaminen voisi olla se tapa millä voisi olla se tapa millä suomalaista omistusta tällä toimialalla pyrittäisiin edistämään

ja kun se on tätä toisen sukupolven teknologiaa mitä siinä käytetään niin siihen liittyy se mahdollisuus että eun velvoitteessa kun uusiutuvan velvoite pitää käyttää silloin kun huippukokous ja parlamentti ja neuvosto päättivät tämä toisen sukupolven puusta valmistettu biopolttoaine lasketaan kaksinkertaisena siihen kansallisen velvoitteen täyttämiseen

voidaanko säädöksin edellyttää että näin ja näin paljon tuossa firmassa joka on kiinteistönvälityksessä mukana pitää olla alan ammattitutkinnon suorittaneita ja jos kovin pitkälle se vaade viedään niin milloin sillä vaateella astutaan ammatin harjoittamisen vapauden varpaille

me olemme ottaneet siinä erittäin ison askeleen sellaisen jota emme nyt valitettavasti monien hyvien asioitten joukkoon kyenneet teidän kanssanne yhteistyössä sijoittamaan

nyt myönnän että en ottanut tähän istuntoon esimerkiksi talousvaliokunnan lausuntoa tai sitä hallituksen kirjelmää mutta sanon että ei ole kysymys vain tulkinnasta vaan minusta on yksiselitteisen selvää että hallituksella ei ole yksiselitteisen kielteistä kantaa yhteiseen kriisirahastoon

kun saimme tämän esityksen niin yritin jollakin tavalla kahlata tätä läpi ja kun yleisperustelut ovat pitkästi toistasataa sivua ja sitten kun pykäläkohtaiset perustelut otetaan vielä mukaan tulee muutama sataa sivua lisää niin kysymys on aika mammuttimaisesta lakipaketista sittenkin asioissa joittenka se substanssi johonka muutosmielessä kajotaan on loppujen lopuksi ei nyt niin hirveän suuri

arvoisa puhemies

mutta en tule kyllä äänestämään näiltä osin tätä vastaan koska pidän niin tärkeänä tätä asiaa saada eteenpäin että mieluusti näiltä osinkin tätä asiaa kannatan

mitä tulee vielä turvemaihin ja ylipäänsä erilaiseen bioraaka aineeseen niin kyllä sitä voi käyttää

kaikki me tiedämme että kaksi tämän päivän presidenttiehdokasta elikkä lipponen ja niinistö suomen sinne euroihanuuteen veivät ja he olivat sikäli aktiivisia että he eivät vain vieneet suomea sinne vaan muutama vuosi sen jälkeen kreikkahan ei päässyt heti euroon niin kuin edustaja backman te hyvin tiedätte tämän sitten vasta a klinikka vedettiin kahteen eri rapakunnossa oleva kreikka vedettiin mukaan euroalueeseen ja samat herrat muuten nämä presidenttiehdokkaat olivat silloinkin suomessa avainasemassa vaikuttamassa siihen että euroalueella hyväksyttiin kreikka tähän euroalueeseen mukaan

elikkä kotitalouksilla on paljon rahaa ja se on tuolla pankeissa monta kertaa ja se on nimenomaan velkarahoituksen rahoituslähteenä

ei tämä laki estä sitä niin ettei sitä voi käyttää energiaraaka aineena turvetta ja muita erilaisia bioraaka aineita voi käyttää

uraanista nyt todellakin kunnalle annetaan veto

euroopan energiaturvallisuuden kannalta kysymys kuuluu kun joku pelkää jotenkin sidosta venäjään kuinka paljon turvallisempaa euroopan kannalta on se kaasu joka tuotaisiin irakista tai iranista tai algeriasta tai marokosta

näillä eväillä ei riittävää kasvua synny eikä kestävyysvaje kavennu

siihen oli omat painavat syynsä silloin että ei näin saatu aikaan ja nyt niin kuin sanottu tämmöiset windfall voitot eivät ole kovin suuria tässä hetkessä tällä ajalla mitä nyt eletään mutta omat perustelunsa tähänkin vähäiseen kunhan se tehtäisiin oikein

viimeinen kommentti ihan lyhyesti liittyy vielä siihen voitaisiinko tämä lailla kieltää esimerkiksi tietyissä kaupunkikeskuksissa tai tietyillä alueilla antaako direktiivi tai sen pohjalta annettu laki tai asetus joitain sellaisia erityisiä mahdollisuuksia jotka voivat käydä kunnan järjestyssäännön ohite

tässä on nyt tämä fifty fifty tässä esityksessä ja kyllä valiokunta päätyi siihen ajatukseen ja suositukseen että tässä sitten hallitus seuraa tilannetta ja voisi jatkossa kehitellä asiaa eteenpäin niin että entistä suuremmalla osalla tarvittaessa ihan sataprosenttisesti kaikilla alalla siinä bisneksessä toimivilla pitäisi olla myöskin alan vahva ammatillinen pätevyys

talouspolitiikan todellisia toimia ei pitäisi nyt odotella vaan hallituksen todella pitäisi nyt nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin kaikilla niillä osa alueilla joilla voidaan tehdä jotain sen hyväksi että työ yrittäjyys ja niiden edellytykset suomessa säilyisivät

tämä tekee mahdolliseksi myöskin turpeen ja puun samanaikaisesti raaka aineena käyttämisen eräissä tapauksissa sinä raaka aineena josta tätä biopolttoainetta valmistetaan

mutta me tarvitsemme erityisesti yrityksissä elinkeinoelämässä oman pääoman ehtoista rahaa koska ne yritykset voidakseen hakea sitä velkarahaakin jos niillä ei ole riittävää määrää omia pääomia niin kuin erinomainen tilintarkastaja tuupainen tietää ne eivät saa sitä velkarahaakaan riittävästi

on varmaan monta syytä siihen että näin on käynyt ja yksi niistä on se että eurooppalainen talouskehitys ei ollut sitä mitä ounasteltiin ja odotettiin joitakin aikoja sitten ja toisaalta se että tuettua sähköä nyt kun kysyntä on heikkoa on tullut markkinoille ja tietyn

mutta silloin kun on kysymys siitä minkälainen raaka aine kelpaa uusiutuvaksi silloin kun se uusiutuva luetaan nestemäiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi niin silloin sen nestemäisen uusiutuvan polttoaineen täytyy tämän mukaan täyttää tietyt kriteerit

kullanhuuhdonta

se mitä edustaja sasi muutoin sanoo pitää mielestäni paikkansa mutta hallitus ei ole ottanut kantaa jossa se sanoo äsken kuvaamani tapaiselle yhteisesti rahoitettavalle kriisiratkaisujärjestelmälle ei

arvoisa puhemies

täällä tuli ensimmäisten puheenvuorojen joukossa kysymys siitä aiotaanko nyt tämä putkialue antaa korvauksetta tämän hakijan käyttöön

arvoisa puhemies

emmehän me keskustalaiset olisi olleet johtamassa tällaista aluehallintouudistusta ellei se samalla tukisi maakuntien liittojen tahtoa

kun kuuntelin äsken ministerin puheita olisi kunnat ja sitten niistä vielä jotkut isommat jotka voivat toimia isäntäkuntina sitten jäävät kuitenkin sote alueet ja sen lisäksi vielä erva alueet ja ainakin neljä erityyppistä hallintomallia tällä teidän himmelirakennelmallanne joista se viimeinen erva on aivan himmeleiden himmeli siihen verrattuna se meidän mallimme kotikuntamaakunta malli on selkeä malli

nousevatko jalalleen nämä hankkeet joissa lähinnä ovat vapo ja sen eräät yhteistyökumppanit asialla sen aika näyttää minä en uskalla sitä mennä sanomaan mutta mahdollisuuksia toki äsken kerrotuista syistä siihenkin on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä on suomalaisissa yrityksissä ja suomalaisessa elinkeinoelämässä selvä puute tällaisista omista pääomista ja oman pääoman ehtoisen pääomahuollon tarjonnasta

olen sitä mieltä että senttiäkään ei lisää syömävelkaa tässä tilanteessa

sitä maan hallitus yksiselitteisesti ei sano ellei se nyt ole sitten ihan viime päivinä ottanut uutta kantaa joka on eduskuntaan tulossa mutta talousvaliokuntaan asti ainakaan sellainen kanta ei vielä ole tullut

pohdiskelen ääneen minä en ole juristi olen lukuja vaille juristi sitä mitenkä tuo lainsäädäntö pitäisi tällaisissa asioissa oikein tehdä

esimerkiksi sekä valtionosuuksien että yhteisöveron jako osuuden koskemattomuus ei minun mielestäni molemmat yhtä aikaa ole mahdollista

kun me kokosimme siellä maakunnissa nämä valtion aluetehtävät partneriksi maakuntien liitoille jotka käyttävät maakuntien puhevaltaa nyt käykin niin että nämä pääsevät entistä vähemmän käyttämään käytännössä sitä puhevaltaa ja hallitus on alkanut neuvotella maakuntien keskuskaupunkien kanssa enemmän tekemällä kasvusopimuksia näitten kanssa ja siirtämällä näissä totsu neuvotteluissa maakuntien liitot ainakin viime syksynä kokonaan syrjään